sen sijaan se pitää paikkansa kun täällä on keskusteltu tuulivoimaloista että tuotantokustannukset tuulivoimaloiden osalta tulevat alenemaan määrän kasvaessa

jos rakennetaan tuulivoimala niin itse asiassa yhteiskunta joutuu siinä tilanteessa kun tuulta ei ole pohtimaan miten tuulen tuottama energia joka aiemmin oli käytettävissä korvataan

purjelaivat odottivat suojasatamissa kun oli liian kovaa tai tyyntä mutta myös tuulimyllyt joilla jauhettiin viljaa jäivät odottamaan kunnes tuuli

näin ollen käytännössä joudutaan rakentamaan tuulivoimalakapasiteettia vastaava korvaava energiakapasiteetti siltä varalta ettei tuule

tämähän käy selvästi ilmi itse asiassa purjeveneessä jossa on oltava varamoottori jos halutaan jatkaa matkaa

tuulella toki voidaan tehdä energiaa suoraan sähköäkin voidaan nostaa vettä mutta hankala instrumentti se on tällaiseen tarkoitukseen

on ilmiselvää että suomen kokonaismarkkinat maailman energiantuotannossa ovat niin pienet että tuulivoimalan tai muiden energiamuotojen jatkokehittely ei jää kiinni suomen päätöksistä

maailmanmarkkinat tulevat johtamaan siihen että kaikkia energiamuotoja intensiivisesti kehitetään mutta tuulivoimalassa on aina se huono puoli tästä ikuisuuteen että tuuli päättää itsenäisesti milloin tuulee milloin ei